tarve tämän muutoksen tekemiseen on tullut siitä että korkeimman oikeuden tulkinta ei enää mahdollistanut tämäntyyppistä toimintaa

se on ajalta jolloin kesäasunnot eivät täyttäneet niitä kriteereitä niitä rakennusteknisiä ominaisuuksia joita vakituisilta asunnoilta vaaditaan

mutta sitten puhemies haluan kysyä ministeriltä noista määrän sääntelyasioista kun täällä nyt monessa puheenvuorossa tulivat esille maitokiintiöt ja muutkin eu kiintiöt eli määrän sääntely

se on erillinen lainsäädäntöhanke ja esitys onkin valmisteltu siten että nämä valmistellaan erikseen ja aikanaan sitten myöskin päätetään

ja tämä on asia joka on jokaiselle itsestäänselvyys ja heidän pitää sitä kaikissa käänteissään noudattaa oli sitten kysymys luontoarvoista oli kysymys saamelaisten oikeuksista oli kysymys yhteensovittamisesta matkailun retkeilyn metsänhoidon metsästyksen ja niin edelleen tai vesillä liikkumisen osalta

kun tiedämme omistuksen sirpaleisuuden näin on sitten hallitus ehdotuksessaan ja valiokunta kannanotossaan halunnut helpottaa tältä osin tätä lupajärjestelmää niin että tuo ammattimainen pienimuotoinen kalastusmatkailutoiminta ja siihen liittyvät lupajärjestelyt olisivat helpommin mahdollisia

joka kerta kun euroopan unioni on määrän sääntelyä helpottanut joka kerta ruokamarkkinat ovat menneet euroopassa sekaisin ja joka kerta eurooppalainen ruuantuotannon kilpailukyky on heikentynyt

ei ole merkitystä sillä onko se rannalla tai onko se sisämaassa missä vakituisesti voi asua

mutta tästä riippumatta kunnilla on omat mahdollisuutensa tästä laistakin johtuviin maksujen tarkistuksiin ja siihen ei millään tavalla tämä lakiesitys puutu

tämä tietää myös monille kunnille erittäin suuria tappioita koska ei voi henkikirjoituskunnakseen valita sitä asuntoa joka saattaa olla jopa parempi siellä rannalla kuin se vakituinen asumus taajamassa taikka kaupungissa

mutta sitten vakavampi asia arvoisa puhemies ja se on se että me joudumme niin valiokuntakäsittelyssä kuin myöskin nyt suuressa salissa tekemään tämän ja myöskin päiväjärjestyksen seuraavan lain osalta päätöksiä vaillinaisin tiedoin

nykyisellä tekniikalla voidaan tämä kaikki hoitaa ja ihmisille aidosti antaa asumisen ja vakituisen asumisen valinnanvapaus

meillä ei ole käytettävissä kaikkia niitä säädöksiä ja niitä viittauksia joita euroopan unionista tulee

pääministeri sanoitte aivan oikein tuossa alustuspuheenvuorossanne että meidän on oltava aktiivisia siellä missä on kasvua näköpiirissä

tämä ei ole meidän lainsäätäjien kannalta missään tapauksessa hyväksyttävää että me joudumme tekemään näin niin kuin näette kaikki täällä mietintötekstissä lakipykälien osalta on tyhjiä sulkeita joihin sitten lisätään aikanaan tarvittavat viittaukset euroopan unionin lainsäädäntöön

samoin myöskin maailman kauppajärjestön tavoitteessa yhä enemmän mennään siihen suuntaan että ruoka halutaan samalle viivalle kuin kaikki muutkin tuotteet

tämä keskustelu on myöskin erinomaista lähetekeskustelua tämän jälkeen tehtävälle työlle ja seuraaville uudistuksille joita me välttämättä tarvitsemme

kanada haluaa yhteistyötä ja markkinoita ja elinkeinoyhteistyötä suomen kanssa kahdessa asiassa erityisesti

tämä ei ole hyvää lainsäädäntömenettelyä ja hallituksesta riippumatta ja euroopan unionista kulloisestakin komissiosta ja päätöksentekomekanismeista riippumatta näin ei voi jatkossa olla

silloin kun riistahallintolakia uudistettiin niin siinä nimenomaan yhtenä pontimena oli se että alueellista vaikuttavuutta pitää korostaa sitä pitää vahvistaa ja jos siinä on puutteita siihen pitää kiinnittää erityisesti huomiota

arktisen osaamisen ja metsäteknologian alalla

heillä on valtavat suunnitelmat niille asumattomille selkosille joita he haluavat nyt pohjoisessa hyödyntää ja he tulevat nämä ostamaan joka tapauksessa jostakin

toivottavasti tämä viesti menee kaikille perille että tämä ei ole oikea tapa säätää lakeja

mikä on se tapa jolla tämä asia hoidetaan niin että ne köyhimmätkin maat ja niiden ihmiset pystyvät elämään riittävän ruuan tilanteessa

ja kun siinä selvästi on ollut ainakin joiltain osin puutteita varsinkin tässä suurpetojen määrän säätelyssä siksi me tarvitsemme myöskin suurpetostrategian tähän maahan jotta näitä yhteentörmäyksiä ei tule

herra puhemies

se on päivänselvä asia

täällä ministerit aivan oikein liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan osalta korostivat sitä että tämä on hallinnonala joka pitää meidän pyörämme pyörimässä tässä maassa ja joka puolella maata

siksi kysymykseni kuuluukin teille pääministeri

eikö ole nyt kuitenkin tämän strategian vastaista se että esimerkiksi kanadasta on kaupalliselta edustustolta vähennetty merkittävästi voimavaroja juuri tehdä sitä työtä jossa näitä kasvavia markkinoita on ja halua myöskin on toimia suomen kanssa yhteistoiminnassa

kysynkin ministeri väyryseltä millä tavalla näitä wto neuvotteluja voitaisiin viedä eteenpäin siten että nämä spekulaatiot vähentyisivät ja pelaaminen ruualla vähentyisi ja että ihan aidosti ja oikeasti myöskin nämä kaikkein köyhimmät ihmiset pystyisivät nälänhätänsä torjumaan

nämä suurpedot jotka eivät kunnioita ihmistä eivätkä enää koe arkuutta pitää saada pois ja ihmisillä pitää olla erityisesti lapsilla ja tietysti myös kotieläimillä rauha omassa pihassaan elää

arvoisa puhemies

puhemies

toinen asia on se että he haluavat yhteistyötä pohjoisen pallonpuoliskon välillä jolloin kilpailukykyä korostetaan siellä koska eteläinen pallonpuolisko on vahvistanut kilpailukykyään ja tämä on myöskin erittäin tärkeä näkökulma mielestäni

valiokunta pohti myöskin tätä voitaisiinko kokonaan tuo ikäraja tästä poistaa

ei voi olla luonnonsuojelualueen näkökulmasta oikein se että siellä ei metsästetä jolloinka siellä luonnon oma mekanismi toimii niin että hirvikanta lisääntyy vieraspetokanta lisääntyy jos ei niitä kukaan sieltä poista ja silloin se ei ole luonnonsuojelutyötä vaan jotakin aivan muuta

totesimme että tämä on kuitenkin sen laatuinen että halutaan se mahdollisimman nopeasti voimaan ja siksi mahdollisimman lyhyt käsittely ja sitä kautta sitten saadaan tämä ikäraja nousemaan jotta entistä vähemmän on niitä jotka joutuvat tämän hakemaan erikseen uudelleen

on vielä niin lyhyt aika kun on ollut mahdollista tehdä sähköinen kaupanvahvistusilmoitus että kokemukset eivät siitä vielä oikeastaan ole kertyneet

on oikein ja on kohtuullista että silloin kun maksuja metsästäjiltä kerätään ja toisille järjestöille jotka tekevät ympäristönsuojelutyötä valtionavustusta myöskin osoitetaan niin kyllä siitä samasta työstä pitää valtionavustusta myöskin metsästysjärjestölle tulla

arvoisat ministerit onkos tässä kysymyksessä nyt sitten tällainen tyhjiökartelli eli onko yhdessä päätetty että ei tarvita jolloin pidetään yllä sitä että hinnat pysyvät korkealla

poikkihallinnollisuus on äärimmäisen tärkeä asia ja yksi poikkihallinnollisuuden ilmentymä on se että myöskin tuonne markkinoille me tarvitsemme pelisäännöt jotka ovat nykyaikaa tätä päivää

mutta se on ihan selvää että se puoli tulee vahvasti ja voimakkaasti lisääntymään ja varmaan nähtäväksi jää tulevaisuudessa missä vaiheessa sitten tilanne on senkaltainen niin kuin täällä edustaja kiviranta totesi että tämä poistuu kokonaan ja yhdistetäänkö se mahdollisesti näihin muihin rekisteriviranomaistoimintoihin

tähän tarvitaan muutos ja se on ministeri lindströmin ja ministeri tiilikaisen keskeinen asia tuolta osin joka on myöskin kirjattuna hallitusohjelmaan että se saadaan kuntoon että tuottajahinta ei ole vain jäännöserä vaan se on oikeudenmukainen osuus myöskin viljelijälle

arvoisa puhemies

ollakseen kasvualaa se tarvitsee juuri sellaista poliittista yhteisymmärrystä mitä tämä ryhmäpuheenvuorokierros ja nyt käyty debatti osoittavat

keskustelun päättymistä

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön niityn mukaan se että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä tai oikeutusta ensimmäinen tässä on

ja se toinen asia

julkisten ruokahankintojen osalta ei voi olla enää niin että julkiset ruokahankinnat täällä tehdään muulla tavoin kuin suomalaisilta tuottajilta vaadittavien normien mukaisella tavalla

toivon että tämä samanlainen tahtotila näkyy sitten niissä käytännön päätöksissä kun me niitä teemme tässä pitkin matkaa tämän hallituksen ja tämän eduskunnan aikana ja myöskin seuraavissa hallitusneuvotteluissa ja seuraavan eduskunnan aikana

kun me valtion taholta olemme normit luoneet suomalaiselle tuotannolle kyllä niiden pitää olla samanlaiset tänne tuotavalle ja julkisessa ruokapalvelussa käytettävälle ruuan raaka aineelle

pari asiaa

tämä kasvuala merkitsee myöskin sitä että meillä täytyy olla oikeudenmukaiset pelisäännöt toimia

kun me nyt olemme kaikki yhteisesti päässeet siihen lopputulokseen että puuta riittää ja turvetta riittää niin entistä enemmän on tehtävä yksi kysymys

on äärimmäisen tärkeää että sitä saadaan aikaan ja hallinto oikeasti toimii niin että keskiössä on aina kansalainen ja viljelijä eikä hallinto

siksi olisi ollut kyllä erittäin tarpeellista että tässä keskustelussa olisi valtiovarainministeri ollut paikalla että oltaisiin se kuultu

hallituksellahan on joku syy miksi jäi vähemmän kuin puolitiehen tämä uudistus mitä nyt tehdään ja miksi sillä äsken kuvaamallani tavalla vaarannetaan muutamia muitakin asioita

kun se ei ole puun saatavuus se ei ole turpeen saatavuus se ei ole tahtotilan puutetta siitä että me haluamme edistää kotimaisia ja korvata niillä kivihiiltä ja tuontienergiaa haluamme kasvattaa ja parantaa meidän vaihtotasettamme niin mikä se syy sitten oli

tämän lain sisältö todellakin tarkoittaa sitä että tuottajilla on oikeudenmukaisempi osuus elintarvikemarkkinoista ja koko pitkästä ketjusta ja mahdollisuus saada neuvotteluvoimaa on tasapainoisempi toivon mukaan tämän lain soveltamisen jälkeen

se jää nyt täysin ilmaan

toivottavasti valiokunta sitten selvittää tämän asian mikä se todellinen syy hallituksella oli ettei tämän parempaan päästy

meillä suomessa tuottajatoimiala organisaatiota ei ole kovin monelle maataloustuotannon alalle syntynyt ja yksi syy on se että meillä toimintatavaksi on jo vuosikymmenien aikana vakiintunut osuuskuntatoiminta

siksi on oleellisen tärkeää että me pidämme huolen kansallisesti siitä että meidän lainsäädäntömme niin verolainsäädäntö kuin kaikki muukin lainsäädäntö tunnistaa tasavertaisena toiminnan muotona myös osuuskunnat niin osakeyhtiöiden pörssiyhtiöiden kuin henkilöyhtiöidenkin kanssa eikä sitä osuustoimintaa lähdetä tarpeettomalla tavalla ahdistamaan ja ajamaan nurkkaan

se vaikuttaa suoraan myöskin silloin tuottajan asemaan elintarvikemarkkinoilla ja juuri sen parantamiseen sanotaan kolmannen kerran tämä laki tuo selkeästi muutosta parempaan suuntaan mutta pidetään huoli että niillä kansallisilla toimilla me emme vie asiaa

sen pitää olla se päällimmäinen asia ja myös siihen kiinnitti erityistä huomiota valiokunta lausunnossaan

siksi että me pystymme uudistamaan lainsäädäntöä eläinsuojelulainsäädäntöä sellaiseksi että sillä saadaan mahdollisimman hyvin toteutettua se tässäkin salissa yhteisesti esittämämme huoli uudistamisesta ja huolehdittua entistä enemmän ja paremmasta eläinten hyvinvoinnista

sitten puhemies en halua vähätellä sertifiointia enkä terveydenhuoltojärjestelmää jota ala itse rakentaa

nyt kerron kokemuksesta omalta tuotannonalaltani maidontuotannosta

veroneuvos markku hirvonen on aika kovia tekstejä tässä viime aikoina laittanut julkisuuteen ja kertonut jopa näin että hän lyttää ulkomaisen työvoiman valvonnan ja toteaa että on muodostunut kahdet työ ja aliurakkamarkkinat joilla käytännön verovapauden saavuttaneet yritykset nauttivat kohtuuttomasta kilpailuedusta

herra puhemies

tällä lainsäädännöllä laitetaan voimaan ensi ohjelmakauden elikkä ensi vuoden alusta tulevan uuden euroopan unionin ohjelmakauden manner suomen maaseutuohjelman toteuttaminen siltä osin kuin kysymys on maaseudun yritysten ja hanketoiminnan tukemisesta

herra puhemies

eli kyllä nämä terveydenhuoltojärjestelmät ovat sellaisia joita kannattaa kehittää ja joita tulee kehittää ja ne vievät varmasti eteenpäin eläinten hyvinvointia

kun tulimme tänne maatalouden puolelle ja eläintunnistejärjestelmän lain kehittelyyn käsittelyyn ja uudistamiseen niin myöskin riittävä valvonta vähintään riittävä valvonta tuli heti kuvaan mukaan ehkä vähän toisin kuin äskeisissä asioissa

me olemme jo useamman ohjelmakauden opetelleet toimintaa ja joka kerta siitä huolimatta että me olemme opetelleet tätä toimintaa on jonkunlainen ylimenokausi näissä rahoitusmekanismeissa tullut ja toivon mukaan se jää nyt mahdollisimman lyhyeksi

ne tulevat suurimmalta osaltaan kulkuväylistä korteista kirjanpidosta suoja aidoista ja paljon pienempi kuin kokonaismäärä ovat ne varsinaisten eläinten hyvinvointiongelmat mutta niitäkään ei saa olla yhtään

tämän esityksen mukaisesti valiokunta pitää tärkeänä että kansallisen lainsäädännön avulla joustavoitetaan sekä tukivarojen käyttöä että menettelyjä ja ohjataan varoja kohteisiin joiden avulla erityisesti on mahdollista edistää niin uusien yritysten syntymistä maaseudulle kuin vahvistaa jo toimivia yrityksiä

tämä laki eläintunnistejärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta kokoaa nykyistä hajanaista ja vanhentunutta säädöspohjaa yhteen lakiin ja samalla sitä myöskin korjataan perustuslain vaatimusten mukaiseksi

tavoitteena tulee olla että tällä tavoin luodaan uusia työpaikkoja ja vähennetään olemassa olevien työpaikkojen poistumista ja tämä kaikki tietysti lisää maaseudun elinvoimaa niin kuin tämän lakiesityksen tarkoituksena on

puhemies

ja jälleen kerran valiokunta tähdentää että on erittäin tärkeää että yksinkertaistetaan menettelyjä jotta nämä toimijat ja toimijaryhmät voivat keskittyä olennaisimpaan tehtäväänsä elikkä paikallisyhteisöjen aktivointiin

valiokunta haluaa korostaa että ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on erittäin oleellista että elintarvikeviranomaiset valtion aluehallinnon eläinlääkärit ja kunnan eläinlääkärit sekä eläinten hoitajat omien eläintensä osalta saavat eläintunnistejärjestelmän rekistereistä tarvittavat tiedot käyttöönsä nopeasti yksinkertaisesti ja helposti

tässä tullaan sähköisiin hakumenettelyihin myöskin ja muihin prosessien sisäisiin menettelyihin ja byrokratian vähentämiseen byrokratiaa on aivan tarpeettoman paljon

tunnistetietoja tarvitaan käytännössä lähinnä eläintautivalvonnassa mutta myös eläinsuojelutapausten selvittämisessä niistä on hyötyä niin että valvovalla eläinlääkärillä on jo etukäteen tiedossaan tarvittavat tiedot valmistautuessaan valvontatapahtumaan

toinen on sivutoimisen yrittäjyyden tukeminen ja tästä asiasta on olemassa myöskin sitten pykälävastalause joka täällä myöhemmin sitten esitellään

tähän tuli myöskin lisätäsmennys valiokunnalta samoin kuin siihen miten maksatukset voidaan aloittaa elikkä valiokunta esittää että hankkeet voidaan aloittaa välittömästi kun hakemukset on vireille laitettu ja tämä on myöskin muutos tähän hallituksen esitykseen

samalla valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että elintarviketurvallisuusvirasto evira kykenee myös jatkossa varmistamaan yksinkertaisella tavalla sen että myös hevosten tunnistekoodien yksiselitteisyys on mahdollista jotta hevosten mikrosirujen maakoodia voidaan myöskin käyttää

jälleen se sama teksti kuin äskeisessäkin tässä oikeastaan vielä pahemmin niin että täältä puuttuu paljon viittauksia eu lainsäädäntöön jota ei siis ole vielä hyväksytty ja kyseiset viittaukset ovat puutteellisia ja ne ovat myöskin virheellisiä ja tämän täytyy mahdollistaa se että niitä täytyy voida muuttaa jos ne oleellisesti muuttuvat tästä nykyisestä oletetusta

toinen asia mihin valiokunta on kiinnittänyt huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ja minkä osalta myöskin ehdottaa muutoksia tapahtuvaksi tähän lakiin on se että ehdotusta täsmennetään kotirauhan piirissä suoritettavien tarkastusten sallittavuuden osalta niin että se on selkeästi laissa jotta sitä nykyisen perustuslain mukaan voidaan tehdä

on aivan välttämätöntä niin kuin talousvaliokunta maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon mukaisesti on painottanut uusiutuvien energiamuotojen paketti toteuttaa tehokkaasti ripeästi ja ottaa se tiikerinloikka mitä äsken juuri ministeri pekkarinen myös hallituksen totesi ja vakuutti toteuttavan

äskeiseen päiväjärjestyksen asiaan liittyen se ero tähän on se että äsken ne olivat teknisiä mutta tässä ne viittaukset ovat myöskin sisällöllisiä

valiokunta pitää erittäin myönteisenä sitä että tämän lakiehdotuksen perusteella luodaan eri eläinlajeille yhtenäiset rekisterijärjestelmät joiden avulla vähennetään hallinnollista taakkaa voidaan helpottaa viranomaistyötä ja samalla karsia tuottajilta useiden päällekkäisten ilmoitusten tekoa

suomi on sitoutunut voimakkaasti uusiutuvan energian merkittävään lisäämiseen sen ohella että me myöskin teemme ratkaisut perusvoimasta

tätä myöskin varmasti kaikki me koko eduskunta haukan lailla vahdimme että myös hallitus tämän kaiken lupaamansa toteuttaa ja uskomme että näin myöskin tulee tapahtumaan

tämä toiminta on kyllä erittäin huonoa lainsäädäntöä ja siksi tällaista toimintatapaa sanon uudelleen äskeisen lauseen ei pidä meillä täällä suomessa ja eduskunnassa olla

herra puhemies

toinen asia mihin maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota oli myöskin se että kun sähköintensiteetti lisääntyy linjojen rakentamisen määrä myöskin kasvaa

tietojärjestelmien tulee olla rakenteeltaan yhtenäisiä eivätkä tietotekniset ratkaisut saa muodostaa estettä rekisteritietojen joustavalle käytölle

sen laajaa laatua ja sen saatavuutta